monien aiheuttamiensa kansanterveydellisten ongelmien ohella liikkumattomuus on keskeisin syy muun muassa ennenaikaisiin eläköitymisiin ja työpoissaoloihin minkä takia sen heijastusvaikutus ajankohtaisiin työurakysymyksiin on vahva

suomalaisen liikunta väen tulisikin vihdoin herätä tajuamaan että liikkumattomuus on aika ajoin heikohkoa huippu urheilumenestystä dramaattisesti suurempi yhteiskunnallinen kysymys

toisaalta jos tämä herättää huolta niin voin huolestuneita kansalaisia lohduttaa sillä että hallituksen piirissä näistä asioista vastaa keskustan puolella hallinto ja kuntaministeri tölli joka tunnetusti on tolkun mies mikä varmasti näkyy myös seuraavassa puheenvuorossa

sitten tavallaan kolmantena ulottuvuutena on kysymys tästä uudistumisesta ja sitä tukevista valtiovallan ja kuntien toimista jolloin huomio kiinnittyy moniin kysymyksiin mutta ennen kaikkea ehkä tutkimus ja kehitystoiminnan avustamiseen erilaisten demonstraatio ja pilotointilaitosten avustamiseen yritysrahoitusmarkkinan kehittämiseen kansainvälistymispalveluitten parantamiseen team finland konseptiin ja niin edelleen

arvoisa puhemies

koska kyse on oikeusministeriölle ja oikeusministeri braxille kuuluvasta lainsäädännöstä en ryhdy sitä yksityiskohtaisesti kommentoimaan mutta koska keskustelu on tässä levinnyt laajemmalle osaksi yleistä asuntopolitiikkaa niin muutama kommentti

pitkät keskeytykset aiheuttavat asiakkaille myös selkeästi mitattavia rahamääräisiä kustannuksia esimerkiksi ruuan pilaantumisena vesijohtojen jäätymisenä ja muina vahinkoina

kaiken kaikkiaan yhteiskunnallisen kumuloituvan heikko osaisuuden torjuminen on aivan keskeistä pyrkiessämme varjelemaan sitä luottamuspääomaa jota oikeudenmukaisuuteen ja reiluuteen perustuva mallimme on meille tuottanut

varsin monessa puheenvuorossa mentiin varsin suoraan laatikkoleikkeihin ja hallintomalleihin mikä on ymmärrettävää koska se on tietenkin niitä asioita joista on helppo ja kiva keskustella mutta tietyllä tavalla surullista

ensin pitäisi lähteä liikkeelle siitä että analysoidaan mitkä ongelmat ja haasteet ovat ja sitten ruvetaan miettimään minkälaiset hallintomallit mahdollisesti ratkaisevat näitä kysymyksiä

halusin tämän arvoisa puhemies todeta sen takia että kun me puhumme teollisuuspolitiikasta ja teollisuuspoliittisesta ohjelmasta meidän pitää mieltää että kaikilla näillä on erittäin suuri merkitys eikä meidän pidä hairahtua lähestymään niitä liian suppeasta tulokulmasta

arvoisa puhemies

ympäristöministeriön ja yleisen asuntopolitiikan tulokulmasta ehkä merkittävin kysymys joka tähän asunto osakeyhtiölain uudistamiseen liittyy on kysymys siitä että pystytään edistämään asianmukaisia korjaustoimenpiteitä asunto osakeyhtiöissä

erityisen tylsää oli se että muutamassa puheenvuorossa ei kaikissa mutta muutamassa puheenvuorossa ehkä rkpn puheenvuoro oli tässä surullisin keskityttiin sanomaan mitä ainakaan ei saa tehdä kun pitäisi lähteä positiivisesti hakemaan niitä ratkaisuja joilla löydetään välineitä hoitaa näitä kiistatta yhteisesti miellettyjä ongelmia

kysymys on siitä että meidän pitää ottaa kasvu kilpailukyky ja meidän taloutemme uudistuminen ikään kuin elämäntavaksi tarkastella niitä kokonaisvaltaisesti ja mieltää vähän niin kuin entisaikaan puhuttiin ympäristökysymyksistä että ne pitää läpäisyperiaatteen tavoin ottaa huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

tiedämme että rakennuskantamme osalta on kyse merkittävästä korjausvelasta ja tiedämme myös että keskimäärin asunto osakeyhtiöissä tämä päätöksenteko on vaikeampaa kuin kiinteistöosakeyhtiöissä puhumattakaan pientaloista joissa päätöksenteko on yleensä helppoa sen takia että on vain yksi päätöksentekijä tai yksi perhe

tavoitteena on että julkinen sektori toimii avoimesti ja uusia ratkaisuja ennakkoluulottomasti kokeillen sekä kestävän kasvun markkinoita luoden

mitä seutuhallintoon tulee ja varsinkin nyt sosialidemokraattiseen puheenvuoroon niin tämä selonteko ei ota siis kantaa puolesta eikä vastaan vaan toteaa että se on yksi mahdollinen vaihtoehto

kustannukset nousevat eniten sellaisten verkkojen alueilla joiden johdot kulkevat edelleen valtaosin metsissä ja jotka eivät ole satsanneet aiemmin toimitusvarmuuteen riittävästi esimerkiksi kaapeloimalla johtoja

tässä mielessä tervehdimme suurella lämmöllä kaikkia niitä esityksessä olevia kohtia jotka edistävät suunnitelmallista ylläpito ja korjauskulttuuria

meillä on toisinaan taipumus ajatella että jotkin yksittäiset sinänsä hyvinkin merkittävät toimenpiteet ratkaisevat näitä asioita kuten vaikkapa yhteisöveron lasku tai maltillinen tulosopimus

ennen kaikkea ehkä velvoite siitä että asunto osakeyhtiön yhtiökokoukseen pitää aina tuoda suunnitelma viiden seuraavan vuoden tarpeista on erittäin hyvä ja varmasti johtaa siihen että tämmöinen pitkäjänteinen korjauskulttuuri paranee

koska verkkojen kehittämistarpeet ovat eri verkonhaltijoilla hyvin erilaiset ovat myös hinnankorotukset joillakin verkonhaltijoilla keskimääräistä suurempia ja joillakin verkonhaltijoilla taas keskimääräistä pienempiä

niillä on sinänsä tietenkin iso merkitys ja isompi merkitys kuin joillain muilla yksittäisillä tekijöillä mutta kysymys on siitä että kaikkien näitten asioitten pitää olla kunnossa ja kun riittävän pitkään teemme riittävän paljon oikeita asioita niin ne pikku hiljaa tuottavat niitä työpaikkoja uusia työpaikkoja niitten vanhojen työpaikkojen tilalle jotka ikävä kyllä olemme menettäneet

yhteiskunnan sähköriippuvuus on kasvanut ja kasvaa edelleen merkittävästi

kyllä minä peräänkuuluttaisin sitä että kun puhutaan näistä malleista niin mennään pikkasen syvemmälle ja ollaan vähän rohkeampia ja lähdetään siitä että oli malli mikä tahansa niin pitää mennä pikkasen pitemmälle jotta saadaan oikeasti välineitä jotka oikeasti ratkaisevat asioita ettei jumiuduta siten kuin tampereen yliopisto osuvasti koko tätä keskustelua kuvaa

selonteon perusajatuksia onkin ollut sellainen kimmoisa yhteiskunta joka kestää erilaisia kolhuja pystyy uusiutumaan nopeasti ja voi myös hyödyntää uusia mahdollisuuksia

on arvovalinta maksetaanko investoinneista selvästi parempaan toimitusvarmuuteen ja luodaan työpaikkoja vai maksetaanko keskeytyskorvauksia ja vahingonkorvauksia naapureille korjauskuluja verkonhaltijalle ja kärsitään lisäksi saamatta jääneestä sähköstä aiheutuva moninainen haitta

tässä mielessä kyllä tämäntyyppisillä uudistuksilla joilla jokainen perhe kuluttaja itse pystyy arvioimaan oman kulutuksensa merkitystä mittaroimaan sitä on lähtökohtaisesti jo merkitystä energiansäästön kannalta ja totta kai se on sen lisäksi myös tasa arvokysymys

meille ympäristöministeriössä kuuluvat asiaan liittyen rakentamismääräykset ja olen jo julkisesti ilmoittanut että valmistelemme parhaillaan määräysten muutosta siten että huoneistokohtaiset vesimittarit tulevat jatkossa pakollisiksi uudisrakentamisessa

toivonkin että kansalaisyhteiskunta yritykset kunnat maakunnat virastot ministeriöt kaikki suomalaiset toimijat löytävät selonteon tavoitteista yhteistä pohdittavaa ja tekemistä

arvoisa puhemies

meillä ei ole näin ovat meille juristit nyt kertoneet mahdollisuutta velvoittaa asunto osakeyhtiöitä ottamaan niitä käyttöön mutta kyllä me nyt luotamme siihen että jos ne rakennetaan niin kyllä niitä myöskin sitten käytetään ja hyödynnetään

arvoisa puhemies

tämä hallitus istunee sinne jonnekin toukokuun paikkeille mikä käytännössä tarkoittaa sitä että kun se pitää notifioida komissiossa mikä kestää kolme kuukautta niin ainakin sinne helmikuun puoleenväliin saakka meillä on käytännössä aikaa antaa ne määräykset ja näin tulemme myös tekemään

vaikka päällämme leijuu monenlaisia pilviä tarjoavat suomalaisen yhteiskunnan osaaminen päättäväisyys ja rohkeus monenlaisia ainutkertaisia menestyksen edellytyksiä

edustaja pekkarinen totesi että olen vastuussa tekesistä ja kysyi kommenttiani siihen pitävätkö edustaja pekkarisen luvut suurin piirtein paikkansa

on käytännöllisesti katsoen mahdotonta että rakennusvalvonta käy jokaisen rakennuksen kaikki keskeiset rakennusvaiheet paikan päällä katsomassa ja toteamassa että ongelmia ei ole

maailma on niin iso paikka ettei sillä koskaan voi mennä niin huonosti ettei se aina tarjoaisi pienelle suomelle lähes rajattomia mahdollisuuksia

mutta haluaisin kannustaa jälleen kerran muita suomen kaupunkeja ja kuntia ottamaan esimerkkiä oulun rakennusvalvonnasta joka on kehittänyt rakennusvalvontaansa siten ettei se ole pelkästään tällainen päällepäsmäysorganisaatio joka käy katsomassa loppujen lopuksi oliko kaikki hyvin tehty vaan se on luonut itsestään palveluorganisaation joka auttaa rakentajia jo rakennuksen eri vaiheissa tekemään hyviä taloja

mutta toki on älyllisesti rehellistä ja paikallaan muistuttaa että tämä pitää tietenkin suhteuttaa siihen että samaan aikaan valtiontaloutta on sopeutettu erittäin vahvasti ja on selvää että kaikki alat ovat olleet tässä mukana

tämän vuoksi ainakin osa vapaa ajan asunnoista saisi joka tapauksessa hyväkseen paremman toimitusvarmuustason vaikka vapaa ajan asunnoille säädettäisiin heikompi toimitusvarmuusvaatimus

samaan aikaan on myönnettävä että ei pitkäaikaisasunnottomuus vaan tavallaan se perinteinen tavanomainen tilapäisempi asunnottomuus ei ole tämän hallituskauden aikana laskenut mikä varmaan osin riippuu tästä hyvin hankalasta taloudellisesta tilanteesta

toteaisin kuitenkin että muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta missä talot on suojeltu maankäyttö ja rakennuslain nojalla se kyllä sitten kuitenkin on viime kädessä kunnallisista päättäjistä kiinni miten museaaliset arvot ja tämäntyyppiset arvot arvotetaan keskenään

arvoisa puhemies

tämä on ministerille jännittävä päivä kun täällä voi olla samaa mieltä sekä edustaja pekkarisen että edustaja soinin kanssa ja vielä ehkä monien muittenkin kanssa toki edustaja backmaninkin kanssa

jotta asia ei olisi liian yksinkertainen niin tähän liittyy myös paloturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä eli paloviranomaiset ovat monissa tapauksissa myöskin olleet hidastamassa näitä hissien jälkiasennuksia sen takia että sen jälkeen rappukäytävistä tulee liian kapeita mikä estää vaikkapa savusukelluksen tai jopa paareilla tapahtuvan ihmisen kuljetuksen pois sieltä

arvoisa puhemies

suomi tuo paljon sähköä

direktiivi edellyttää kantaverkon määrittelemistä

viimeksi viime viikolla pohjolan voima ilmoitti merkittävästä yhden ydinvoimayksikön kokoluokkaa olevasta tuotannon supistamisesta ja tämän lisäksi vielä tarve kasvaa

on ihan selvää että seuraavan hallituksen aikana pitää miettiä otetaanko käyttöön järeämpiä keinoja sen suhteen että näistä asioista oikeasti kannetaan yhteisvastuullisesti huolta tällä seudulla

ongelma ehkä sitten niin kuin tekin käytitte termejä luiskat ja kaiteet ja muut liittyy siihen rakennukseen sen sijoitteluun yleisiin tiloihin yhteisiin tiloihin sisääntuloväyliin ja tämän tyyppisiin

tämän jälkeenkin on erittäin suuri insentiivi ja intressi kehittää uusiutuvia energialähteitä niin sähköntuotantoon kun sitten sähkön ja lämmön yhteistuotantoon ja vaikkapa liikennepolttoaineiden puolelle

kantaverkon tulisi siis yhdistää suuret sähkön kulutus ja tuotantokeskittymät jotka liitetään verkot yhdistävien yhdysjohtojen tai liittymisjohtojen välityksellä kantaverkon sähköasemille

sillä puolella kiistatta on myös huonoa suunnittelua

joko isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja antaa tämmöisen ikään kuin laskennallisen energiatodistuksen joka toki täyttää lain kirjaimen mutta josta välttämättä hirveästi ei ole vielä hyötyä taloyhtiöille

lakiin on tarkoitus kirjata laajaa yksimielisyyttä nauttiva tavoite että kantaverkkoa pitää kehittää siten että suomi säilyy yhtenä sähkökaupan hinta alueena

jos se on kuitenkin ammattilaisen tekemä niin tämmöiseen parempaan energiatodistukseen kuuluu myös suosituksia siitä millä tavalla tässä kyseessä olevassa taloyhtiössä voitaisiin energiatehokkuutta parantaa

se on aivan erityisen tärkeätä nykyisessä kansallisessa tilanteessa missä taloutemme kolmatta vuotta peräkkäin supistuu ja missä meidän kaikin keinoin pitäisi pyrkiä tekemään suomesta houkuttelevampi investointiympäristö

tämäntyyppinen energiatodistus ei vieläkään ole kovin kallis ja uskon että siitä olisi taloyhtiöille enemmän hyötyä kuin pelkästä laskennallisesta muodollisesta lain täyttävästä perusenergiatodistuksesta

tämä on suomalaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän ihan selkeä näkemys että tämäntyyppisen perusvoiman takaaminen pitkällä aikavälillä lisää olennaisesti suomen houkuttelevuutta investointikohteena ja voidaan vain miettiä mikä se signaali olisi jos toimisimme tässä toisinpäin

meidän järjestelmässämme se valtakunnallinen suunnitelma tulee maakuntakaavojen kautta ja lähtökohta on se että jokaisessa maakunnassa siihen pitäisi suhtautua asianomaisella vakavuudella

esitykseen sisältyy uudistus jolla helpotetaan erityisesti tuulivoimaloiden verkkoon liittämistä

arvoisa puhemies

puhemies

vaikka tätä tehtiin näin arvovaltaisella porukalla ja vaikka parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pyrittiin niin aivan täydellisyyteen emme tässä prosessissa päässeet ja sen takia haluan tässä kiittää valtiovarainvaliokunnan verojaostoa ja sen puuhakasta puheenjohtajaa siitä että tämä yritysten osallistuminen tähän saatiin muutettua siihen suuntaan joka sittemmin osoittautui koko eduskunnan tahdoksi ja myös yrittäjäjärjestöjen kannalta paremmaksi malliksi kuin se mihin itse olimme alun perin päätyneet